sille että kokoomus ja ruotsalainen kansanpuolue ovat vastustaneet kampanjakattoa on päivänselvä selitys hehän käyttävät valtaisat summat rahaa

perustuslakivaliokunta pitää myönteisenä sitä kehitystä että oikeusasiamiehen toiminnan painopiste on viime vuosina siirtynyt yhä selvemmin viranomaisten toiminnan valvonnasta ihmisten oikeuksien edistämiseen

valiokunta pitää tärkeänä sitä että viranomaistoiminnan ohjaavia oikeustilaa kehittäviä ja perus ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviä vaikutuksia edelleen kehitetään jatkossa oikeusasiamiehen toiminnassa

kyllä sillä tehdään jo tunnetuksi tuntemattomiakin ehdokkaita

oikeusasiamies jääskeläinen nostaa puheenvuorossaan esille tarpeen kehittää eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerien tehtävien jakoa siten että tehtävät olisivat mahdollisimman vähän päällekkäisiä

oikeusasiamies katsoo että järjestelmä nykyisellään ei ole kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta tehokkain ja tarkoituksenmukaisin

esimerkiksi ykn vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen voimaantulon myötä oikeusasiamiehelle tulee erityistehtäviä

oikeusasiamies toteaa tässä vuosikertomuksessa että olisi epätarkoituksenmukaista jos myös oikeuskansleri käsittelisi tuon tehtävän piiriin kuuluvia asioita

kun oikeusasiamies ja oikeuskansleri käsittelevät samanlaisia asioita samalla toimivallalla myös asioiden lopputulosten ja toimenpiteiden pitäisi olla samanlaisia riippumatta siitä kumpi asiaa on käsitellyt

eroja syntyy yksilön oikeuksien edistämiseen tai tietyn hallinnonalan viranomaistoiminnan ohjaamiseen ja oikeustilan kehittämiseen tähtäävissä toimenpiteissä

apulaisoikeusasiamies sakslin ottaa omassa puheenvuorossaan esille eun perusoikeusulottuvuuden ja katsoo että perusoikeuskirjan merkitys lainsäädännön valmistelussa ja euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on viime vuosina vahvistunut

myös suuri valiokunta on todennut että perusoikeuskirjan merkitys on kasvanut euroopan unionin toimielinten toiminnassa erityisesti lainsäädännön valmistelussa ja samalla euroopan unionin tuomioistuimen rooli perus ja ihmisoikeuksien turvaamisessa on vahvistunut sen tulkitessa euroopan unionin perusoikeuskirjaa oikeuskäytännössään

euroopan unionin merkitys perus ja ihmisoikeustoimijana on kasvanut ja unionin lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi oikeuksien toteutumiseen kansallisella tasolla

euroopan unionin perusoikeusnormit tulee tuoda nykyistä vahvemmin kansallisen tason viranomais ja tuomioistuintoimintaan ja tulee lisätä tietämystä perusoikeuskirjan suojaamien oikeuksien ja periaatteiden sisällöstä ja niitä koskevasta soveltamiskäytännöstä

euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön painoarvo eurooppalaisen perusoikeuskäsityksen muovaajana kasvanee myös tulevaisuudessa

perustuslakivaliokunta yhtyy apulaisoikeusasiamiehen arvioihin euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön merkityksestä eurooppalaisen perusoikeuskäsityksen muovaajana ja pitää tärkeänä että eu tuomioistuimessa vireillä olevien perusoikeusasioiden seurantaa ja suomen osallistumista niiden käsittelyyn tehostetaan

samoin valiokunta pitää toivottavana että myös oikeusasiamies osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan euroopan unionin tuomioistuimessa vireillä olevien tapausten arviointiin perusoikeusnäkökulmasta

rouva puhemies

eli kokoomuksen puheenjohtaja katainen keksi kutsua maan tavaksi sitä että yritykset rahoittavat kokoomuksen ja keskustan poliittista toimintaa

ei se ole maan tapa silloin

aikanaan kun suomi komeili tämän kansainvälisen korruptoitumattomuuslistan kärjessä niin jo silloin olen muutamissa keskusteluissa sanonut että mahtaakohan tässä olla kyse siitä että me emme tunnista tätä meidän korruptiotamme

eli kyllä tässä on vakavista asioista puhe eikä kyse ole mistään hyväksyttävästä maan tavasta niin kuin oma puheenjohtajanne yritti väittää

arvoisa puhemies

teidän puheenjohtajanne katainen kutsui tätä maan tavaksi siinä tilanteessa kun keskusteltiin niistä suurista summista jotka sittemmin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet yritykset olivat antaneet erityisesti keskustan ja kokoomuksen kansanedustajille

minusta se ei ole kyllä maan tapa ja jos on ollutkin niin tätä ongelmaahan yritettiin vähätellä sillä kun sanottiin että kaikkihan tätä ovat aina tehneet

ei minun mielestäni ole niin että kaikki taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset olisivat epäasiallisesti tukeneet poliittisia puolueita

minusta näin ei ole ollut eikä se ole ollut maan tapa vaan sillä yritettiin vaikuttaa nimenomaan viime vaalien alla eduskunnan kokoonpanoon ja siihen että saadaan aikaan porvarillinen hallitus joka edelleen tekee politiikkaa joka hyödyttää näitä yrityksiä

ja kun nyt sitten yrityksiä tutkitaan sen suhteen kuka on epäasiallisesti antanut lahjomia ja kuka on epäasiallisesti vaikeuttanut yrityksen taloudellista tilannetta syytämällä rahaa sinne mihin se ei yritystoiminnan mukaan kuulu niin kyllä on aika kummallista kutsua tätä maan tavaksi

rouva puhemies

tarkoituksena oli lopuksi kiittää vilkkaasta keskustelusta ja mielenkiinnosta tätä eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta ja perustuslakivaliokunnan mietintöä kohtaan mutta huomaan tässä että keskustelu edelleen jatkuu

eli valiokunta piti hyvin tärkeänä sitä että oikeusasiamiehen kansliassa on saavutettu kanteluissa enintään vuoden käsittelyaika ja pitää myös toivottavana että se jatkossakin pysyy tässä aikataulussa ja ainakin sen perusteella miltä nyt näyttää tässä myös pysytään

sen lisäksi näissä edustajien keskusteluissa tuli esille monia asioita jotka varmasti tulevat tänne täysistuntoon myös kansalaisaloitteiden tai hallituksen lakiesitystenkin pohjalta ja näiden osalta on varmasti aina syytä muistaa että suomea sitovat kansainväliset sopimukset joista ehkä tärkeimpänä nykyään voi mainita tämän euroopan unionin perusoikeuskirjan velvoitteet jotka ovat aika täsmällisiä ja joiden merkitys myöskin jatkuvasti kasvaa ja tässä työssä varmaan kaikki sen muistavat pr edustaja heikkinen ja sitten siinä vaiheessa kun on viimeinen puhe voronina myös eduskunnan oikeusasiamiehelle vielä puheenvuoron mutta olkaa hyvä peruste heikkinen

rouva puhemies

oikeuskansleri jonkka nostaa omassa puheenvuorossaan esille huolensa lainvalmistelun laadusta ja kiinnittää erityistä huomiota oikea aikaiseen poliittiseen ohjaukseen ja kunnollisen lainvalmistelun mahdollistavien aikataulujen merkitykseen

valiokunta yhtyy oikeuskanslerin huoleen lainvalmistelun laadusta

vaikka monet hallituksen esitykset ovat nykyisin hyvin valmisteltuja ja korkeatasoisia joukkoon mahtuu yhä myös heikosti valmisteltuja esityksiä

erityisen huolestuttavaa on että puutteellisesti valmisteltujen joukossa on ollut myös yhteiskunnallisesti merkittäviä laajoja lakihankkeita jotka on tuotu eduskuntaan kiireellä ilman että niihin on ehditty tehdä esimerkiksi kunnollisia vaikutusarvioita tai säätämisjärjestysperusteluja

perustuslakivaliokunta korostaa samoin kuin oikeuskansleri poliittisen ohjauksen oikea aikaisuuden merkitystä ja viittaa valtioneuvoston lainvalmistelijoiden tueksi laadittuun lainvalmistelun prosessioppaaseen

tässä oppaassa on yksityiskohtaisesti kuvattu ideaalimalli jonka mukaan tärkeimmät poliittisen ohjauksen ajankohdat liittyvät lainsäädäntöhankkeen käynnistämisvaiheeseen ja päättämiseen hallituksen esitysluonnoksen sisältölinjauksista kuten siitä mikä perusvalmistelussa hahmotelluista ja arvioiduista ratkaisuvaihtoehdoista otetaan hallituksen esitysluonnoksen laatimisen pohjaksi

perustuslakivaliokunta kuuli myös kansliapäälliköitä eri ministeriöistä tämän asian selvittämiseksi ja kiinnitimme huomiota siihen että säädösvalmistelulle annettu aika on vuosien saatossa lyhentynyt

oikeuskanslerin näkemys siitä että varsinaista lainvalmisteluprosessia ei aina pidetä lain sisällön kannalta merkittävänä valmisteluvaiheena vaan lähinnä teknisenä toteuttamisena näyttää perustuslakivaliokunnan mielestä olevan ainakin eräissä tapauksissa oikeansuuntainen

jo ennen säädösvalmistelua tiukasti toivottu lopputulos ja siihen liittyvät keinot jotka on määritelty rajaavat näitä toteuttamisen vaihtoehtoja ja vaikutusarviot ja oikeudelliset reunaehdot voivat olla pitkälti etukäteen rajattuja

toisaalta on ollut tilanteita joissa poliittisia linjauksia olisi kaivattu valmistelun aikaisemmassa vaiheessa ja merkittäviäkin sisältömuutoksia on tehty ilman riittävää arviota ja lausuntokierrosta

perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä että eri ministeriöissä tai itse asiassa kaikissa ministeriöissä kiinnitetään entistä enemmän huomiota lainvalmistelun prosessioppaan noudattamiseen ja saatujen lausuntojen huomioonottamiseen

kunnolliseen säädösvalmisteluun kuuluu virkamiesvalmistelua jossa tuodaan esille säädöshankkeen toteuttamisvaihtoehdot sekä niihin liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät kuten suhde perustuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön

erityistä huomiota valiokunta toivoo kiinnitettäväksi siihen että säätämisjärjestysperustelut laaditaan huolellisesti

perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen korostanut että hallituksen esitykseen on aina syytä ottaa jakso suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys jos lakiehdotukset sisältävät säännöksiä joiden perustuslainmukaisuutta on syytä arvioida

hallituksen esityksen säätämisjärjestysjakso tarjoaa myös eduskunnalle tärkeän informaation jonka avulla keskeisesti arvioidaan esityksen käsittelemisen tarpeellisuutta perustuslakivaliokunnassa

perustuslakivaliokunta haluaa tuoda esille myös sen tärkeyden että ministeriöt kiinnittäisivät erityistä huomiota kokeneiden lainvalmistelijoiden riittävyyteen ja huolehtisivat uusien lainvalmistelijoiden perehdytyksen ja koulutuksen järjestämisestä

tärkeää on että lainvalmistelijat perehdytetään myös eduskuntakäsittelyn vaiheisiin erityisesti valiokuntakäsittelyyn sekä eduskunnan käsittelyn pohjana olevan valiokunnan mietinnön perustelujen merkitykseen esimerkiksi silloin kun annetaan ohjeita säännösten tulkinnasta

tämän lainsäädännön ongelmien ratkaisemisen lisäksi valiokunta otti esille myös valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen työnjaon ja yhteistyön kehittämisen

näiltä osin valiokunta tyytyi viittaamaan asiaan mietinnössään oikeusasiamiehen kertomuksen johdosta ja tässä todetaan perus ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja valvontaan liittyvien toimijoiden yhteistyöstä ja työnjaosta että on syytä varmastikin edelleen asiaa selvittää

herra puhemies

meitä varsinaissuomalaisia kansanedustajia on varmastikin lobattu vielä enemmän kuin muita keskimäärin tämän selkämeren kansallispuiston alueen osalta

minun täytyy kyllä sanoa että vähän yksipuolisilta tuntuivat esimerkiksi kollega hemmilän saamat viestit koska ainakin minulle on tullut myös paljon viestejä siitä että tämän selkämeren kansallispuiston halutaan ulottuvan myös vakka suomen alueelle

itse asiassa sieltä vakka suomen alueelta alun alkaenhan on lähtöisin myös se että tätä halutaan ulotettavaksi sinne vakka suomen puolelle

on aika helppo ymmärtää miksi näin on koska onhan se erittäin tärkeää että meriluontoa suojellaan myös tuleville sukupolville ja katsotaan vähän kauemmaksikin sitä mahdollisuutta

silloin aikaisemmin tämän lakiesityksen ensimmäisessä vaiheessa kovin paljon oltiin myös kalastuksesta huolissaan ja aika pitkiäkin puheluita sain siitä kuunnella ja myös siellä uudenkaupungin torilla monenmoisia selvityksiä

mielestäni oli vaikea ymmärtää niitä perusteluita koska ehkä se pääperuste kiteytyi juuri siihen että ympäristöministeriön ja metsähallituksen menettelytapa ja proseduuri eivät olleet ihan kohdallaan

nyt tässä esityksessähän joka valiokunnan mietintönä on tullut yksimielisenä on otettu huomioon ihan kaikki mitä ikinä kukaan on keksinyt pelätä

kun kalastus on sallittua metsästys on sallittua ja nyt vielä viimeiseksi sitten ydinvoimalan jätevedetkin tai lauhdevedet ovat sallittuja tälle alueelle niin kovin pitkälle kyllä on joustettu ja minun mielestäni on vaikea kuvitella että vielä enemmän olisi voitu ottaa eri osapuolien näkökantoja huomioon

sen takia olen aika hämmästyksissäni kuunnellut varsinaissuomalaisten kansanedustajien tätä asiaa vastustavia kantoja

sen sijaan ainoa paikalla oleva ihan alun alkaen vakkasuomalainen kyllä kannatti tämän lakiesityksen hyväksymistä

niitä syitä vielä miksi minun mielestäni on hyvä että tämä selkämeren kansallispuisto ulotetaan myös vakka suomen alueelle on se että kansallispuisto yleisesti lisää alueen arvostusta ja lisää tuloa sinne alueelle

aikanaan kun saaristomeren kansallispuisto perustettiin siitäkin kuulin kyllä paljon huolenaiheita ja silloin puhuttiin eniten maanomistuksesta ja siitä kuka niitä alueita ostaa ja miten niitä myydään ja ostetaan

päinvastoin kasnäsin sinisimpukan luontokeskus ja korpoströmin luonto ja opastuskeskus ovat erittäin suosittuja matkailukohteita ja uskon että tämän selkämeren kansallispuiston alueen myötä myös turisteille kaikille meille suomalaisille vapautuneet katanpään alueet ja isokarin majakan alue saavat yhä enemmän virkistyskäyttöä ja sillä tavalla saadaan sinne alueelle lisää elinkeinoa

sen lisäksi esitys siitä mitä on myös pohdittu että jos uuteenkaupunkiin tulisi todellakin kasnäsin sinisimpukan ja tämän korpoströmin kaltainen opastuskeskus niin se edelleen lisäisi uudenkaupungin mahdollisuutta virkeänä kesäkaupunkina ja uskon että silläkin tavalla saadaan sitten aikanaan hälvennettyä näitä pelkoja mitä nyt vielä on

täytyy sanoa että valiokunnan käsittelyssä on ollut se hyvä puoli että kovin paljon on kuunneltu kaikkia osapuolia ja minusta on täysin mahdoton ymmärtää että joku vielä kaiken tämän jälkeen kun ihmisten mielipiteet on otettu huomioon voi tätä vastustaa

arvoisa rouva puhemies

hallitusohjelmaa julkistaessaan keskustan miljonääri pääministeri juha sipilä sanoi että se sisältää kipeitä kaikkia suomalaisia koskevia leikkauksia ja että jokaisen suomalaisen on osallistuttava talkoisiin

jättileikkauksista kärsivät nimenomaan pienituloiset eläkeläiset opiskelijat ja lapsiperheet jotka ovat julkisten palveluiden ja yhteiskunnan tukiverkoston varassa

on edesvastuutonta ja täysin epäoikeudenmukaista että hyväosaiset selviävät näistä leikkaustalkoista kuin koira veräjästä samalla kun vähempiosaiset tuntevat leikkaukset nahoissaan

elinkeinoelämän keskusliiton suomen yrittäjien ja perheyritysten liiton johtaman miljonäärihallituksen leikkaukset koskettavat kaikkia paitsi maanviljelijöitä yhteiskunnan hyväosaisempia osinkojen saajia yrityksiä ja maanpuolustusta

hyväosaisten ilonaiheeksi voi laskea hallitusohjelman liiteosassa olevan kirjauksen jonka mukaan jo valmiiksi alhainen yhteisöveron taso tullaan pitämään kilpailukykyisenä

tämä tarkoittaa sitä että jos suomen kilpailijamaat alentavat omaa yhteisöveroaan niin sipilän hallitus seuraa perässä

lisäksi jos palkansaajat ja ay liike eivät nöyrry polvilleen hallituksen yhteiskuntasopimukseen sen kaatuminen tullaan maksattamaan lapsiperheillä työttömillä ja eläkeläisillä

hyväosaisten oma osallistuminen jätettiin uskomatonta mutta totta pelkän vapaaehtoisuuden varaan

hyväosaisten vastuunkanto olisi oikeasti voitu toteuttaa muun muassa veronkorotusten kautta mutta siihen ei hallitus halunnut lähteä

valtiovarainministeriön vaikuttavuusmuistion ja sen laskelmien mukaan menojen leikkauksista ja verojen muutoksista kärsivät eniten eläkeläiset ikääntyneet lapsiperheet ja työttömät

myös arkkipiispa kari mäkinen puuttui tähän terävästi ja sanoi että olisi toivonut hallitusohjelman olevan lähempänä leipäjonoja

toinen asia joka on minusta hyvin huolestuttava on että jotkut kunnat ovat alkaneet taas lomauttaa opettajia ja toivoisin että ministeri ottaisi selkeästi kannan siihen ja kertoisi miten ihmeessä koululuokissa voidaan taata oppilaiden turvallisuus turvallinen ympäristö oikeus opetukseen oikeus turvalliseen opetukseen silloin kun opettajat ovat lomautettuina

miten tähän

siitä huolimatta että joku yksittäinen virkamies on pahoittanut edustajien hemmilä ja hoskonen mielen katson että kuitenkin tässä itse asiassa eli selkämeren kansallispuiston perustamisessa tärkeintä on se että suojelemme itämerta ja jätämme tuleville sukupolville mahdollisuuden nauttia näistä alueista

haluaisin myös muistuttaa että tässähän kuitenkin valtion maille tätä perustetaan eli on vaikea ymmärtää sitä pelkoa mitä tähän edelleen liittyy

vielä alleviivaan sitä niin kuin valiokunnan jäsenetkin ovat sanoneet että tässä on hyvin laajasti otettu huomioon kaikkien osapuolten huolenaiheet ja tämä esitys on erittäin tasapainoinen niin että on vaikea kuvitella mitä enemmän olisi vielä voitu tehdä

kuten aikaisemmin sanoin aika paljon nämä perustelut siitä miksi tätä ei pidä hyväksyä tuntuvat pohjaavan siihen että henkilökemiat nyt eivät oikein toimi ja joku virkamies on asetellut sanansa väärin

arvoisa puhemies

juurikkalan puheenvuorossa tuli aika hyvin esille se miksi tällainen kansallispuisto perustetaan mutta ihan yksinkertaisesti haluamme suojella luontoa ja ympäristöä jotta tulevillakin sukupolvilla on siitä mahdollisuus nauttia

mutta mitä tulee paikallisten asukkaiden ja kuntien ja hallintoviranomaisten kantaan niin totta kai se on tärkeä ja juuri sen vuoksi totesin että mielestäni on oikein hyvä että nyt on saatu aikaan tasapainoinen kompromissi jossa on otettu huomioon kaikki ne huolet joita alueen kunnat ovat esittäneet ja sen takia tämä on hyvä kompromissiesitys joka nyt on varmasti kaikkien hyväksyttävissä

herra puhemies

tämä lakialoitteeni on rinnakkaislakialoite asialle jota käsitellään tällä hetkellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja josta valiokunta on myös tekemässä mietinnön

käsittääkseni asiaa pohditaan laajemmaltikin ja tämän tapainen lisäys jota nyt omassa lakialoitteessani esitän on ollut esillä myös siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja sen vuoksi olen tehnyt tämän lakialoitteen

nykyisellään sovitellun työttömyysetuuden laskentamalli johtaa siihen että pienikin lisätulo vähentää työttömyysrahaa ja aiheuttaa sen uudelleen määrittelemisen

tämä taas usein viivästyttää päivärahan saantia niin että lyhytkestoista työtä on vaikea ottaa vastaan eikä sitä oikeastaan kannata ottaa vastaan koska toimeentulo vaikeutuu

hallituksen esitys koskee ainoastaan pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön sopimuspalokunnan henkilöstön tai muun pelastusalalla toimivan henkilöstön saamaa tuloa

on oikein hyvä että hallitus on tällaisen esityksen tehnyt se on askel oikeaan suuntaan ja toivon että kun valiokunta asiaa käsittelee ja vielä antaa siitä mietinnön siellä pohdittaisiin myös sitä mahdollisuutta että laajennettaisiin esitystä muuhun samantyyppiseen työhön se on oikeastaan vähintä mitä voidaan tehdä vaikkapa muunlaiseen pelastustoimintaan esimerkiksi meripelastustoimintaan ja siitä saatuun korvaukseen

kaiken kaikkiaan pitäisin hyvin tärkeänä sitä että tällainen työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovitus tehtäisiin

herra puhemies

ministeri väyrynen aloitti puheenvuoronsa toteamalla että hän on tyytyväinen tähän kehitysyhteistyön määrärahaan ja ihan totta on se ihan hyvä saavutus tällaisena budjettiaikana kun monista asioista supistetaan

mutta kuten ed

ainoa sellainen häpeäpilkku tai no sanotaan huono asia tässä budjetissa tällaisen kansainvälisen solidaarisuuden osalta on se että siviilikriisinhallinnan määrärahat eivät kuitenkaan ole nousseet niin paljon kuin olisi pitänyt

itse olisin mielellään nähnyt että tästä sotilaallisesta kriisinhallinnasta olisi määrärahoja otettu pois esimerkiksi luopumalla afganistan operaatiosta ja siirretty niitä siviilikriisinhallintaan

herra puhemies

tässä budjettikeskustelussa on ollut sellainen outo piirre että kun hallituksen ministerit ovat puolustaneet budjettiesitystään niin yksi toisensa jälkeen on esittänyt väitteitä jotka elävä elämä tänä päivänä suomenmaassa osoittaa erilaisiksi kuin ministerit ovat sanoneet ja ihan on tullut mieleen se vanha sanonta että jos on joku ideologia ja sitten tosiasiat ovat sitä vastaan niin sen pahempi asia tosiasioille

esimerkiksi pääministeri kiviniemi totesi että tämän hallituksen esitykset eivät vie verotusta kohti tasaveroa

vieläkään hallitus ei tuonut esitystä siitä että pääomatuloja on verotettava progressiivisesti vaan tänä päivänä suurta pääomatuloa saava ihminen maksaa saman veroprosentin mukaan kuin tavallinen suomalainen palkansaaja eikä se ole oikeudenmukaista vaan se on juuri sitä tasaveroa

samanaikaisesti kun hyvätuloisten veroja on kevennetty useammankin edellisen hallituksen aikana kunnallisverot ovat nousseet arvonlisävero on noussut kiinteistövero on noussut

eli kun välilliset verot ja palvelumaksut nousevat silloin ilman muuta mennään koko ajan kohti tasaveroa

sen lisäksi nämä välilliset verot ja palvelumaksut tuntuvat pienituloisen kukkarossa huomattavasti ankarammin kuin suurituloisen vaikka kuten täällä joku en nyt muista kuka se oli olisiko peräti ollut vihreiden ryhmäjohtaja niinistö sanoi että pienituloiselta absoluuttisesti euroja menee vähemmän kuin suurituloiselta välilliseen verotuksen

näin onkin mutta pienissä tuloissa se ruuan hinnan tai kunnallisveron korotus tuntuu paljon suuremmalta kuin suurissa tuloissa joissa sitä aina ei edes huomaa

toinen kummajainen oli valtiovarainministeri kataisen toteamus siitä että muistaakseni suurin piirtein näin se meni sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen on ollut hallituksen tärkeimpiä tavoitteita

no mitä on tapahtunut

työmarkkinatuki ei ole noussut

puolison pienetkin tulot alkavat leikata sitä ja aika pienillä tuloilla seurauksena on se että sitä työmarkkinatukea ei saa ollenkaan

pienin toimeentulotuki ei ole noussut

opiskelijat joutuvat edelleenkin pienellä opintorahalla sinnittelemään ja seurauksena on opintojen pitkittyminen ja se että opiskelijoiden on pakko käydä töissä

työuria ei pidä pidentää niin että lähdetään nostamaan keinotekoisesti sitä eläkkeelle siirtymisen ikärajaa koska silloin lopputuloksena on vain se että lisätään ikääntyvien ihmisten köyhyyttä

tänä päivänä ikääntyvät ihmiset joutuvat luopumaan työstä sen vuoksi että työnantajat irtisanovat heitä

se olisi sitä oikeaa sosiaalista tasa arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta mutta sitä ei tästä budjetista löydy